arvoisa herra puhemies

tämä lakialoite koskee kansalaisvelvollisuutta joka on kirjoitettu pelastuslakiin

pelastuslaissa velvoitetaan tavallinen kansalainen auttamaan rangaistuksen uhalla jos joku on sellaisessa hädässä että häntä on autettava

sen sijaan kun kansalainen noudattaa tätä velvollisuutta ja menee auttamaan niin jos häneltä tuhoutuu omaisuutta tai tulee joitain muita vahinkoja pelastuslaista ei löydy eikä mistään muustakaan laista sellaista pykälää jonka nojalla tämä auttamaan lähtenyt henkilö saisi minkäänlaista korvausta miltään taholta

on ollut tapauksia joissa tavallinen kansalainen on lähtenyt pelastamaan toista hukkumiselta eikä tässä hänelle sattuneita vahinkoja ole korvattu

eräässäkin tapauksessa pelastaja kasteli uuden puhelimensa lähti kysymään korvauksia asiaa käsiteltiin monissa eri instansseissa ja vastaus oli aina se että ei tätä kuulu korvata koska ei ole sellaista pykälää

suomessahan on vahingonkorvauslaki sitä varten että jos joku muu laki ei tällaista vahinkoa korvaa niin vahingonkorvauslakia sovelletaan ja valtio korvaa vahingon valtiokonttorin kautta tämän vahingonkorvauslain perusteella

nyt on kuitenkin niin että tämä yleinen auttamisvelvollisuus ei kuulu näiden korvattavien piiriin myöskään vahingonkorvauslain perusteella

näin auttavan käden ojentanut jää itse korvaamaan kaikki aiheutuneet vahingot vaikka kysymyksessä on velvollisuus auttaa

no sitten tässä on vielä semmoinen kummallisuus että jos viranomainen pyytää tavallista kansalaista auttamaan esimerkiksi pelastustoimessa palomies tai joku paloesimies kehottaa tätä henkilöä osallistumaan tämmöiseen auttamis pelastustoimeen niin silloin hän saa kor vauksen

mielestäni tässä on lainsäädännössä erittäin suuri aukko eikä todennäköisesti ole ajateltu mitä tällainen puute sitten käytännössä ihmisten elämässä tarkoittaa

tämän saman ongelman kanssa painivat useat vapaaehtoisjärjestöt punainen risti erilaiset järjestöt jotka toimivat auttamistehtävissä ja jos niitä ihmisiä ei ole siihen erikseen kehotettu niin kuin äsken totesin ja nimenomaan viranomaisen toimesta niin heidän vahinkojansa ei korvata

mielestäni tämä lakialoite on niin laajasti tavallista ihmistä vapaaehtoista toimintaa ja lain velvoittamaa tehtävää koskeva että tämä laki pitäisi muuttaa

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

tässä laissahan on kysymys tämän erillisen inkerinsuomalaisille suunnatun paluumuuttojärjestelmän lakkauttamisesta siis sen järjestelmän joka aikoinaan presidentti koiviston toteamisella suomeen tuli

vielä lopuksi voin todeta että voitte kuvitella että jos menee vaikka tonnin puvussa jotakuta auttamaan vapaaehtoisesti ja sitten alkaa kysellä mitenkäs korvataan minulle kun tämä puku repeytyi ei löydy korvaajaa ja sanotaan että maksele itse se pukusi ja hoitele asiat niin ei tunnu kovin mieltä ylentävältä

olen myös käyttänyt tästä aiemmassa käsittelyssä sellaisen puheenvuoron jota ei ole nyt syytä toistaa mutta otan tässä esille joitakin asioita jotka mielestäni ovat keskeisiä

hakola täällä mainitsi on erinomaisen hyvä asia että tämä koko laaja historiallisen suuri esitutkintalakipaketti ja pakkokeinolakipaketti johon kuuluu myös poliisilain uudistus on saatu viimein toteutettua

toivon että se ei jumiudu tänne niin kuin tavanomaisesti kaikki lakialoitteet niin että valiokunta lyö nuijalla päälle ja lakialoite jää siihen

pidän tätä erityisen tärkeänä kun otetaan huomioon että tuolla suomen itäpuolella on urheita iäkkäitä veteraaneja jotka osallistuivat sotaan suomen puolesta ja voivat sillä tavalla mollataan paluumuuton järjestämään lisää

olen myös keskustellut kyllä sisäministeriön kanssa ja tämä ongelma on tiedostettu

sillä saadaan johdonmukaisuutta nykyisiin säännöksiin koska vanhoja säännöksiä on korjattu ja paikattu vuosien ja vuosikymmenten aikana hyvin paljon

toisaalta on erityisen hyvä asia että suomen tehokas rikostutkinta voidaan turvata juuri sillä menettelyllä että poliisin tutkintaryhmän yhtenä keskeisenä toimijana on poliisipäällystöön kuuluva kokenut tutkinnanjohtaja

minun vuoroni voivat käyttää edelleen tätä paluumuuttojärjestelmää

arvoisa puhemies

tämä on eurooppalaisestikin ajatellen paras järjestelmä jos me haluamme selvittää ilmenneitä rikoksia ja toisaalta turvata sen että syyttäjä tämän nykyisenkin yhteistyön ja tässä uudessa laissa yhteistyövelvoitteen myötä voi osallistua rikostutkintaan tavalla joka edistää sitten syytäjän johtopäätöksiä ja mahdollisia syyteratkaisuja

tämä laki järjestyksenvalvojista ja yksityisistä turvallisuuspalveluista on tämän lain kokonaisuudistuksen ykkösvaihe eli kun ed

ylipäätään turvallisuuden ylläpito perustuslain mukaan kuuluu viranomaisille näillä yleisillä julkisilla paikoilla

perustuslakivaliokunta on tätäkin lakiesitystä käsiteltäessä antanut lausunnon jossa korostaa sitä että viranomaisten ja yksityisten toimivallanjaon pitää olla selvä ja että poliisille ja muille viranomaisille kuuluu yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito yleisillä paikoilla

en kuulu niihin ihmisiin jotka kannattavat syyttäjän tutkinnanjohtajuutta jo siitäkään syystä että on parempi että on erillinen viranomainen joka tutkii rikokset ja eri viranomainen joka harkitsee onko joku mahdollisesti syyllistynyt rikokseen

nyt vain on niin että viime vuosina suomessakin on jouduttu turvautumaan yksityisiin palveluihin ja suomessahan nämä kontrolli ja koulutusvaatimukset ovat kovat näille yksityisille toimijoille

jos nämä roolit kovasti sotketaan niin tilanne voi olla se että syyttäjä ollessaan koko ajan kaikkien rikosten tutkinnanjohtajana kohdistaa toimensa vain ja korostetusti siihen että täytyy joku syyteperuste löytää

tässä tapauksessa kun sosiaali ja terveystoimen eri palvelupisteisiin ulotetaan tämä yksityinen järjestyksenpito niin tässä on huomattava se väkivaltaistumiskehitys joka suomessa on tapahtunut

meillä on huumeiden käyttö päihteiden käyttö lisääntynyt uhkailu kohdistuu jopa niihin henkilöihin jotka julkiselta sektorilta yrittävät auttaa erilaisin omin toimin ja valtion ja kunnan puolesta näitä ihmisiä ja se ei ole hyväksyttävää

tämä järjestelmä on hyvä ja tehokas ja toisaalta täytyy antaa kiitosta tästä sisä ja oikeusministerille ja ministereille että tämä iso paketti on saatu eduskuntaan

meidän yhteiskunnassa tulisi etsiä muitakin keinoja joilla puututaan väkivaltaiseen käyttäytymiseen toisen turvallisuuden uhkaamiseen ja ylipäätään päihteiden ja huumeiden käyttöön ja päihteiden väärinkäyttöön

vähän pelottaa tällaisen historiallisen lain käsittely jossa on valtava määrä sivuja ja meillä loppuu kohta eduskuntakausi

tämä laki on valitettavasti tarpeellinen näiden ihmisten niiden työntekijöiden turvallisuuden ja oman työrauhan vuoksi

se tarkoittaa sitä että jos jotakin törkeää rikosta laillisesti oikeuden määräyksellä voidaan kuunnella ja toinen vakava törkeä rikos on epäiltynä niin tämä kelpaa myös näytöksi tässä toisessa rikoksessa

arvoisa puhemies

poliisimiehen tulee ylläpitää työtehtäviensä edellyttämää kuntoa ja ammattitaitoa

eri työtehtävien edellyttämän kunnon tasosta ja kuntotestien järjestämisestä voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella

arvoisa herra puhemies

ongelma käytännön poliisityössä on vaan se että henkilöstöä on niin vähän että jo nyt pakollisiin voimankäyttökoulutustilaisuuksiin on vaikea saada henkilöstöä paikalle erittäin vaikea järjestää kentän valvontatoimintaa ja rikostutkintaa kun nämä tasokokeet on suoritettava ja harjoituksiin osallistuttava vuosittain tai ampuma ase otetaan pois

kun tätä hallintovaliokunnassa käsittelimme niin tätä tarpeellisuutta ei kyllä kukaan asettanut kyseenalaiseksi

arvoisa puhemies

nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä korkeimmasta oikeudesta annettua lakia esitetään muutettavaksi siten että enintään kolmasosa kaikista korkeimman oikeuden esittelijän viroista voi olla määräajaksi täytettäviä esittelijäneuvoksen virkoja

laukkanen täällä totesi onko valtiovarainministeriö sitten se oikea taho ja toisaalta sitten mitä valtion yksiköitä tähän tulee yhdistää

ja niin kuin valiokunnan puheenjohtaja totesi tätähän vähän muutettiin siltä osin että jotkut laitokset jäävät vapaaehtoisen yhteistyön varaan mikä on näiden itsenäisyyden ja monien muiden syiden vuoksi välttämättömän tärkeää

ja kun tähän vielä lisätään seuranta tai määritellään kunnon ylläpito ja ammattitaidon säilyttämistoimien tai harjoitusten lisääminen niin kyllä tämä aika hurjalta haasteelta tuntuu

olennaista tässä on tietysti se yhteisten tietojen käyttö niin että siitä hyötyvät kansalaiset ja palvelut

tämän lain tarkoitus on ollut parantaa korkeimman oikeuden asiantuntemusta esittelijöiden osalta toisaalta mahdollisuutta kouluttautua käräjäoikeus ja ylipäätään oikeuslaitoksen sisällä ja myöskin erilaisissa yhteiskunnan tehtävissä olevien juristien osalta mahdollisuutta olla korkeimman oikeuden esittelijäneuvoksina ja toisaalta mahdollisuutta saada korkeimpaan oikeuteen myöskin tätä kautta erilaista pätevyyttä

tällä hetkellä tilanne on erittäin hajanainen

joskus tuntuu siltä että täällä lainsäädäntötasolla ja ministeriöissä ei niinkään ymmärretä sitä todellista tilannetta mikä siellä poliisilaitoksissa on

kun tämä esitutkintalaki tuo myös poliisipäällystölle erityisesti tutkinnanjohtajalle aika paljon lisävelvoitteita ja kun me tiedämme että tutkinnanjohto tänä päivänä suomessa on erittäin kovassa työpaineessa tiedän sen henkilökohtaisesti ja olen tavannut nytkin tutkinnanjohtajia jotka kertovat että se viidakko lainsäädännön vaatimukset ja se työmäärä mitä siellä edellytetään on siellä kestämisen ylärajoilla niin tässä mielessä tulisi ministeriöiden yhdessä ja erityisesti tietysti sisäministeriön kiinnittää huomiota henkilöstön jaksamiseen ja niihin mahdollisuuksiin joita henkilöstöllä tämmöisessä tilanteessa on selvitä tästäkin lisälakipaketista

lakivaliokunta kuuli laajasti tässä asiantuntijoita ja aiempi muutos tähän samaan määräaikaisuuteen esittelijäneuvosten osalta on tehty muutama vuosi sitten ja silloin tuo määräaikaisten määrä oli pienempi

no nyt voitiin todeta että kovin tarkasti ei ole tätä kuitenkaan seurattu eikä loppujen lopuksi tiedetä millä lailla tämä on toiminut mutta joka tapauksessa hallituksen esityksen mukaisesti valiokunta totesi että tämä määräaikaisten lisääminen on perusteltua mutta suhtautui hyvin varauksellisesti siihen millä tavalla tämä käytännössä toteutuu tai asetti ehdottoman seuraamisvelvoitteen sen vuoksi että oikeuslaitosten riippumattomuus korkeimman oikeuden merkitys yhteiskunnassa ennakkoratkaisutuomioistuimena ja riita ja ri kosasioiden sekä oman hallinnonalansa valvovana viranomaisena on erittäin tärkeä

monesti on helppo ratkoa asioita täällä pykälätasolla ja meidän säätää uusia kieltoja ja säännöksiä ja määräyksiä ja uskoa että se on ihan hyvä ja sitten unohtaa se henkilöstö joka sitä työtä kentällä tekee ja se työnjohtojoukko

myöskin tältä osin tuomareiden virassa pysymiseen suhteutettuna ja tuomareiden ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta ajatellen tämä määräaikaisuus näissä esittelijäneuvoksen viroissa ei ole mitenkään yksinkertainen ja sellainen läpihuutojuttu

lakivaliokunta pitää välttämättömänä että oikeusministeriö tarkoin seuraa sääntelyn soveltamista sekä sen vaikutuksia korkeimpaan oikeuteen ja koko oikeuslaitokseen

arvoisa puhemies

tämä riippumattomuus on sillä lailla erittäin tärkeä että kun määräaikaiseksi esittelijäneuvoksen virkaan nimitetään niin tämä taho mistä tämä henkilö on saanut virkavapauden voisi tietysti huonossa tapauksessa vaikuttaa tämän esittelijäneuvoksen viran hoitoon ja tämän takia tämä asia on valiokunnassa näin tiukasti haluttu nähdä

niin kuin ed

heinonen täällä totesi täytyy nähdä mikä on tämän lain tarkoitus

tässähän rikoslakia muutettaisiin siten että rikoslain kokonaisuudistuksessa omaksutun keskittämisperiaatteen mukaisesti ihmisen sikiön alkion ja perimän suojaa koskevat vankeusrangaistukset koottaisiin yhteen ja samaan lukuun

eli toisaalta kun puhutaan tästä laittomasta raskauden keskeyttämisestä niin me emme me enempää tyrkkää tulisi nimikkeeksi törkeä laiton raskauden keskeyttäminen ja laiton alkioon puuttuminen mikä on osa rikoslain kokonaisuudistusta jossa halutaan selkeyttää ja harmonisoida nämä seuraamuspykälät samaan lainsäädäntöön samalla tavalla

no me näemme millä tavalla tämä onnistuu ja kuinka tämä sitten käytännössä toimii mutta tämä laki on kuitenkin tässä tilanteessa hyvin tarpeellinen ja perusteltu näillä reunaehdoilla

arvoisa herra puhemies

heinosen näkemyksen tässähän myöskin lievennetään seuraamusta siitä jos nainen itse tekee tämmöisen laittoman raskauden keskeyttämisen

arvoisa puhemies

tämä lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä annettu laki on hyvin tarpeellinen monestakin syystä

minkälainen vastuu yhteiskunnalla on kansalaisten turvallisuudesta

olennaista on se että tämä seuraamusjärjestelmä kuitenkin säilyy sakkorangaistuksena jotta emme joutuisi tilanteeseen jossa joku nainen ehkä ulkopuolisen toimesta turvautuisi semmoisiin menetelmiin että lähtisi laittomaan raskauden keskeyttämiseen

ihmisten tulee saada yhteiskunnan varoin kaikki turvallisuuspalvelut asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta ja jos valtiovalta ei riittävästi näitä viranomaisten toimesta takaa niin on vaara että kun palvelut menevät ostopalveluiksi se eriarvoistaa sellaiset ihmiset jotka asuvat kaukana asutuskeskuksista ja poliisilaitoksista ja toisaalta eriarvoistaa myöskin varallisuuden suhteen

asko seljavaaran puheessa se millä tavalla eri paikkakunnilla näitä pyyntöjä on tehty

tämä voi kertoa monestakin asiasta mutta yksi keskeinen asia on se millä tavalla eri alueilla eri ihmiset haluavat tuoda esille tämmöisiä epäilyjä ja mikä osa on suoranaista piilorikollisuutta

kysymys on siis siitä että suomessa raskauden keskeyttämiset tehtäisiin lainsäädännön mukaisesti laillisesti ammattitaitoisten lääkärien toimesta ja asianomaisissa paikoissa eikä niin että tulisi tämmöistä puoskarointi ilmiötä tai pystyttäisiin siihen puuttumaan mikäli sitä on

pertti virtanen toi ihan tärkeän näkemyksen esille myöskin että jos tätä käytetään joitakin osapuolia vastaan

mutta kyllä lähtökohta on se että lasten oikeus kasvaa normaalisti ilman tämmöistä hyväksikäyttöä edellyttää yhteiskunnalta ja erityisesti poliisilta ja tutkintaviranomaisilta selkeää puuttumista näihin epäiltyihin rikostapauksiin

tällä hetkelläkin on työttömiä poliiseja ja toisaalta se että tietää että oli poliiseja on saatavilla ja heitä ei pidä liiaksi keskittää

toinen kysymys on että kun yksityisille henkilöille ja tahoille annetaan toimivaltuuksia myös voimankäyttöoikeuksia niin kansalaisen oikeusasema kansalaisen perusoikeuksiin puuttuminen edellyttää että sillä joka puuttuu niihin on riittävä koulutus riittävä tieto ihmisoikeuksista perusoikeuksista ja siitä tapahtumasta johon hän on puuttumassa

onhan poliisi tähänkin mennessä myöskin terveydenhuollon ja sosiaalialan puolelta näiden hyväksikäyttöjen osalta selvittänyt tehnyt selvityksiä millä tavalla lapset ovat kokeneet mitkä näiden vaikutukset ovat ja asiat ovat myöhemmin menneet sitten mahdollisesti oikeuteen

mutta on hyvä että tämä järjestetään aukottomaksi ja helpoksikin sillä tavalla että viranomaiset siirtävät tietoa ja saavat toisiltaan tarvittavaa tietoa ja toisaalta se että kustannusten jako selkeästi siirtyy valtiolle

mikäli meidän kehityksemme on se että jatkuvasti laajennetaan erityisesti yksityissektorilla olevaa toimivallan käyttöä voimme olla tilanteessa jossa ilmeisesti monissa muissa maissa ollaan että ei aina tiedetä kuka saa puuttua millä tavalla saa puuttua kenelle voi valittaa tai kannella näistä toimista ja yksityisen kansalaisen perustuslaillinen oikeusasema vaarantuu

tällä tavalla voidaan turvata että ainakaan taloudelliset seikat eivät ole esteenä

mielestäni lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on erityisen paheksuttava tapa jota ei saa millään tavalla hyväksyä ja jos on perusteltu syy epäillä että tällaista on tapahtunut niin se on yhteiskunnan ja viranomaisten tehtävä selvittää

kyllä poliisi on myöskin kouluttautunut ja tietysti aina lisää tietoa ja koulutusta tarvitaan mutta niinhän tämä asia ei ole että se olisi juuri nyt todettu tarpeelliseksi

arvoisa puhemies

tämä lakiesityshän on erinomaisen hyvä

kyllä oikeus omaan äidinkieleen on jokaiselle meille hyvin tärkeä ja on surullista että eduskunnassa on kansanedustajia jotka käyttävät populistismia hyväksi hyökkäämällä erilaisin perustein eri kieliryhmiä vastaan

arvoisa ed

minusta ruotsinkielisten suomenkielisten saamenkielisten ja muiden äidinkielenkäyttö on oikeus jota sivistysvaltion on kunnioitettava

petri salo täällä äsken totesi että tämähän koskee myös suomenkielisiä palvelujen käyttäjiä ja kun erityisesti on kysymys oikeuden jakamisesta niin kyllähän ihmisen täytyy saada oikeudessa ainakin omassa maassaan riittävät kielelliset palvelut

arvoisa puhemies

on mukava kuulla tässä salin keskeltä ja molemmilta laidoilta ymmärtämystä ja oikeaa näkemystä tähän ongelmaan

minä haluaisin nostaa ylipäätään eduskunnassa tämän kansanedustajan perustuslaillisen oikeuden ja kun tänne on lisätty tämä lakialoiteasia niin täällä ei ole tyydyttävällä tasolla näiden hyvien lakialoitteiden eteenpäinvieminen

arvoisa puhemies

vielä lopuksi ed

pentti oinonen kaikella kunnioituksella syvästi ihmettelen näkemystänne miksi on opiskeltava ruotsia

ikään kuin poliittista syistä haudataan ja sitä jotenkin kierretään ettei voitaisi viedä eteenpäin

yhtä ajattelemattomasti voisi kysyä miksi ihmisen ylipäätään pitää opiskella

mikä on suvaitsevaisuus mikä on sivistystaso mikä on merkitys opilla näitä olisi kannattanut miettiä ennen kuin tämmöisiä kysymyksiä esitetään

mutta jos me jäämme odottamaan pelastuslain uudistusta niin meillä on ehkä satoja ja tuhansia vahingonkärsijöitä jotka joutuvat itse korvaamaan ilman lain voimassaoloa

nimitykselle viittä vuotta lyhyemmäksi määräajaksi on siten oltava aina erityinen syy joka on perusteltava

se voi olla esittelijäneuvoksen virkaan määräajaksi nimitettävän henkilön tietyn alan perehtyneisyys hän voi olla yliopistotutkija tai asianajaja ja toisaalta sitten voivat tulla kyseeseen myöskin henkilökohtaiset syyt perhesyytkin mutta ne pitää aina perustella

tämän lisäksi jos on epäselvyyttä siitä onko vahinkoa tapahtunut vai ei niin poliisille tulee tämmöisissä tapauksissa aina tehdä ilmoitus

juuri valtiokonttori on se taho joka maksaa mutta se ei maksa jos ei ole lakipykälää jonka perusteella maksetaan

tästäkin yksittäistapauksesta josta paljolti johtuen tässä nyt on minulla keskeisesti asia esillä on haettu valtiokonttorilta ja päätös on kielteinen

enkä kyllä myöskään näe että tunnustamalla aletaan sitten tuomioita lieventää sillä tavalla että pahimmat rikolliset tunnustaessaan saavat entistä lievempiä seuraamuksia

arvoisa puhemies

tämä maaseutuhallinnon järjestäminen kunnissahan on nyt erityisen ajankohtaista kun näitä kuntien yhteistyötoimia kehitetään ja kuntaliitoksia tulee

arvoisa puhemies

täällä tuli esille naisen itsensä tekemä raskauden keskeytys ja siitä tulevat seuraamukset

toisaalta sitten olennaistahan tässä on näiden maaseutuyrittäjien ja metsä ja maatilojen ja muiden maaseudun ihmisten palvelujen turvaaminen ja myöskin siinä suhteessa on tärkeää että näiden palvelujen turvaamisessa on riittävästi ammattitaitoa

tässähän lievennetään tätä seuraamusta ja siirretään tämän pyöräsakkoseuraamuksena roccobarocco aborttilain rikkomiseen saataisiin tämä sakkoseuraamuksena aborttilakiin mikä on osoitus siitä että se ei ole rikoslain puolella vaan jonkun muun tämän asianomaisen erikoislain puolella

kun tämä oli tuolla hallintovaliokunnassa lausunnolla niin mehän kiinnitimme huomiota juuri tähän vähän byrokraattiseen ja jäykkään malliin mitä tässä oli tulossa mutta me voimme tyydytyksellä todeta että mietintövaliokunta on ne ottanut huomioon ja muuttanut tätä

kun ed

pidän myös hyvänä tätä eriyttämistä että käsittelijän ei tarvitse kokonaan olla eri henkilö vaan jos hän käsittelee saman maatalousyrittäjän päätöksiä ja muita asioita niin siinä tapauksessa hän olisi esteellinen mutta muussa tapauksessa ei

nurmi totesi että tämä rangaistus voisi olla poiskin niin täytyy muistaa se että kaikki tämmöiset tapaukset joissa nainen päätyy näin epätoivoiseen tekoon eivät tule välttämättä helpolla sosiaaliviranomaisten ja muiden viranomaisten tietoon ja jos meillä ei ole mitään seuraamusta ja sitä ei voitaisi selvittää tai tutkia niin nämä jäisivät tämmöiseksi piilorikollisuudeksi joka on taas sentään kyllä aika vakavaa

arvoisa herra puhemies

niin kuin tämä keskustelu osoittaa on kyllä syytä löytää selkeä yhteistoiminta ja selkeät keinot millä tavalla petokantaan suhtaudutaan miten pedot lasketaan ja millä tavalla turvataan kansalaisten turvallisuudentunne ja toisaalta elinkeinon harjoittaminen

nythän on aivan selvä asia että tällaiset susikantojen siirtämisesitykset kumpuavat osittain siitä että jotkut yli innokkaat suojeluihmiset eivät ole riittävästi ymmärtäneet niiden ihmisten elinoloja joiden alueella näitä petoja on ja on vähän niin kuin heitetty vastapalloksi että siirretäänpä tänne ja vastustus on ihan selvä

siihen voisi liittyä sitten asuinkumppanin tai jonkun muun lähiympäristön painostus tai pakottaminen tai sitten äidin nuori ikä tai muu harkitsemattomuus tai semmoinen tilanne joten kyllä täytyy olla selvää että näin ei voi menetellä vaan jos raskauden keskeytys on terveydellisistä tai muista syistä tarpeen niin täytyy menetellä suomen lain mukaan ja hakea siihen asianmukaiset luvat ja tehdä se asianmukaisesti koulutettujen lääkäreiden toimesta

itse kun olen tuolta satakunnasta tänne tullut valittua niin myöskin siellä petoja on sillä tavalla että on ollut yhteydenottoja että niitä pelätään

eli petojen pelkoa on turha täällä vähätellä siis ihmiset pelkäävät niitä ja turvallisuudentunne on kansalaiselle keskeinen asia jotta voi ylipäätään elää ja olla

totean että tämä riistahallintolaki antaa hyvän mahdollisuuden viranomaisten ja eri järjestöjen ja yksityisten tahojen yhteistyöhön siten että me pystymme suojelemaan toisaalta suojeltavia eläimiä ja toisaalta rajoittamaan niitä sillä tavalla että ne eivät uhkaa tavallista kansalaista

erityisesti kun pienistä lapsista on kysymys he eivät voi ymmärtää sitä että aikuiset ihmiset tuovat esille että on petoja ja sitten ihminen joutuu niitä pelkäämään

ja jos tulee semmoinen käsitys että etelässä on ihmisiä jotka eivät halua asettua lapsen asemaan tai vähättelevät sitä pelkoa niin juuri sen takia tulee tämmöisiä vastavetoja vaikka meidän pitäisi löytää toisemme tässä asiassa

eduskunnassa ja hallintovaliokunnassahan vasta käsiteltiin arpajaislakikokonaisuudistusta ja sieltä vissiin tulee toinenkin vaihe

mutta tässä esityksessähän tällä muutoksella pyritään ehkäisemään rahapelitoimintaan liittyviä rikoksia ja sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä varmistamaan yleishyödyllisen kansalaistoiminnan toimintaedellytykset

arvoisa puhemies

täällä ed